meidän on tunnustettava että tämän päivän ammatillinen koulutus jää monesti meidän poliitikkojen puheissa vähemmälle ja me emme huomaa kuinka tärkeätä olisi kehittää niitä sisältöjä niin kuin edustaja äskeisessä puheenvuorossa muotoilikin mutta samassa pitää olla todella paljon muuta keinorepertuaaria

vanha sananlaskuhan sanoo että aamulla ei tiedä kuinka lystiä illalla on

tosin tässä keskustelussa tuo lysti on muuttunut hiukan hirtehiseksi koska käsittelyssä on näin tärkeä asia kuin perustuslain muuttaminen ja mielestäni tämä keskustelu kuitenkin jättää asianosaiset hiukan kylmäksi asialistan kohteena kun eivät ole oikeat asiat

olemme aloittaneet omalta osaltamme ja asia tulee koko hallituksen käsiteltäväksi iltakouluun osana suurempaa ict alan sektorin tulevaa hyppyä ja myöskin kaikkia tämän hallituksen tulevia älystrategioita

siltä osin toivon että kun täällä käytettiin niitä puheenvuoroja että tarvittaisiin paljon enemmän lastentarhanopettajia jotta sitä pedagogiikkaa olisi merkittävästi niin silloin me päädymme takaisin siihen kysymykseen että mistä se olisi rahoitettu jos näin olisi ollut että näitä kelpoisuuksia olisi muutettu tilanteessa jossa rakennepoliittinen ohjelma lähtee siitä että kelpoisuuksia ei voi muuttaa

ja kyllä koulujen turvallisuus on aivan uudella tavalla minun näkökulmastani ainakin esillä koko meidän koulutuksen laajassa kentässä

sen takia olisi hienoa ministeri grahn laasonen että te voisitte ottaa tosissanne sen että oppositio pääsisi mukaan auttamaan hallitusta tässä vaikeassa tilanteessa

siihen me olemme valmiit eli olemme luomassa myös nivelvaiheeseen uusia vaihtoehtoja

on yliopistouudistuksen jälkeen tehty ammattikorkeakoulureformi ja niin edespäin eli isoja juttuja ja vielä digitaalisuuskin on otettu tähän päälle

minusta nyt ollaan tosi suuren luokan kysymyksen äärellä juuri siinä miten toteutuu sekä suhteellisuus että alueellinen edustavuus ja siksi tämä on tärkeä asia

on toki myös hienoa sanoa että kun olen päässyt tutustumaan kurikassa viime viikolla ammatilliseen oppilaitokseen niin siellä myös turvallisuusalan koulutukseen osallistuvat nuoret olivat hyvin laajasti tätä eduskunnan toimeenpanoa käyneet läpi eri oppilaitoksissa eri asianosaisten kanssa ja myöskin muiden nuorien kanssa eli tämä kiinnostaa laajasti myöskin

miten me tulemme tuon raakadatan eli yhteiskunnan käsissä olevan infon jakamaan kansalaisille

mutta minä lähden itse siitä että hyvin nopealla aikavälillä tähän rakentamisen ketjuun pitää pystyä vaikuttamaan niin että nämä kustannukset ovat alenemaan päin eikä toiseen suuntaan

minusta pitäisi keskittyä tämän perustuslain muuttamisen niihin olennaisiin kohtiin mutta sen sijaan keskustelu sekä ensimmäisessä että toisessa käsittelyssä ja niiden välisessä julkisessa keskustelussa on jäänyt oikeastaan vain kovaksi kinaksi siitä onko nyt presidentiltä saatu tarpeeksi tietoja vai ei

mutta olen halunnut niin kuin olen tässä jo julkisesti todennutkin että kelpoisuudetkin voitaisiin nostaa pöydälle jos kaikki eduskuntaryhmät lähtevät tekemään sellaista varhaiskasvatuskokonaisuutta että sekä mitoituksiin että kelpoisuuksiin otettaisiin kantaa

siksi ensimmäinen asia on se että väestönsuojista asetettu työryhmä on jo kertonut erilaisia vaihtoehtoja meille miltä pohjalta päästään lähtemään liikkeelle

minä hiukan ihmettelen sitä väärään jalkaan ampumista nimittäin tasavallan presidentti ja valtioneuvostohan toimivat yhteistyössä toimivat samassa veneessä ja yhteistoiminta tarkoittaa jo nykyisen perustuslain mukaan sitä että eduskunnalla on erittäin laaja oikeus saada tietää asioista ja informaation lähteenä pitää olla valtioneuvosto ja ulkoministeri tässä tapauksessa ulkoministeri stubb

arvoisa puhemies

ja se ei ollut edeltävä hallitus joka tämän perinteen rikkoi vaan se oli puoluesihteeri jarmo korhonen aikoinaan joka veti tätä työtä jossa sitten ei kunnioitettukaan parlamentaarista sopimisen periaatetta

kysymys on aika isosta kokonaisuudesta ja jatketaan harjoituksia

yhteiskunnassa on käyty lausuntokierroksen näkökulmasta keskustelua ja tämä keskustelu tullaan arvioimaan sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä siksi että tämä tilapäinen kokeilu joka meillä on voimassa tällä hetkellä tilauskoulutuksesta tulee päättymään ja meidän täytyy ottaa hallituksessa linja miten mennään eteenpäin

minä yhdyn kyllä siihen edustajan yleiseen linjaan että koulutusvienti on tärkeää ja meidän on pakko pystyä tekemään koulutusviennissä isoja muutoksia siksi että yksi suomen tukevimmista maabrändeistä maailmalla on koulutus

eli minusta nyt ensin tehdään varhaiskasvatuslaki ja siihen liittyvä kokonaisuus kuntoon ja näihin asioihin palataan sen jälkeen sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä kun päästään näistä asioista jotka eduskuntaan on ilmoitettu ainakin tulevaksi yksimielisyyteen

sitä ei tarvitse keksiä enää uudelleen joten me joudumme hyödyntämään ja voimme hyödyntää tämän maabrändin varassa ympäri maailmaa myöskin meidän lukemattomia mahdollisuuksiamme tarjota meidän koulutusalan ammattilaistemme apua ja voimme saada siitä myöskin suomessa jalostettua työpaikkoja

ministeri kiuru olkaa hyvä kupi arvoisa puhemies

me olemme parlamentaarisesti laajalla ohjausryhmällä keskittyneet nyt peruskoulun remonttiin eli siihen miten uusi peruskoulu voitaisiin luoda entistä ehommaksi ja siinä yhteydessä on puhuttu joustavasta koulupäivästä

edustaja kertoi jo ne syyt miksi me voimme olla syystä ylpeitä siitä että me pystymme julkisella sektorilla tekemään näin hienoa yhteistyötä eri tahojen kanssa

ja kun edustaja arhinmäki tässä jo perään kuuluttikin tarvitaanko vielä selvityksiä niin minusta yksi selvitys kannattaisi tehdä ja uskon että tuette tätä ajattelua täällä laajastikin sillä koulupäivän jatkaminen tavalla jossa harrastustoiminta voisi tulla osittain koulupäivän sisään on hyvin kansainvälinen ilmiö mutta meille varsin tuntematonta ja ehkä vierastakin

mutta lukukausimaksuasioissa on myös edettävä jotta tämä koko kuva tulee kuntoon

minusta olisi syytä kuitenkin käydä myös tämä keskustelu loppuun voisiko koulupäivä joustaa ja osa tästä harrastamisajasta siirtyä jo iltapäiväksi

uskon että edustaja haluaisi myös tietää onko mahdollista jatkaa tätä

näin ollen erityisesti nuorilla alakoululaisilla tämä saattaisi olla yksi tapa vastata tähän harrastusten kallistumiseen kun pääsisimme koulutyön ohessa harrastamaan ja oliko perustuvalle hupitynyttä keskustelu puukorvaa seuran kanssa wallinheimokaan arvoiset voimme seuraavan kysymyksen

mutta tärkeintä on se että se ei jää meistä kiinni vaan myöskin haemme laajalla kädellä toimijoita tulemaan mukaan tukemaan tällaista

on hienoa että meidän lapset ja nuoret voivat elämyksellisesti kokea ja nähdä mitä yrittäjyys ja yhteiskunnan toimijana ja kuluttajana oleminen on ja sitä tämä projekti varhain

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä nyt ministeriltä miksi te piilotatte maksujen korotukset uudet ohituskaistat ja uudenlaisen yritystuen yksityissektorille tämän niin sanotun palvelusetelin nimiin

niin kuin totesin meillä on tehty koulutusvientiin toimenpideohjelma ja sen keskeisiä linjauksia on kyllä käsitelty hallituksen muiden päätösten yhteydessä

minä kiitän tästä kysymyksestä koska suomessa kuitenkin on tulevaisuutta tällaisena surun hetkenäkin siinä että meillä on kaivostoiminnassa monenlaisia mahdollisuuksia

me olemme tehneet aika paljon tällä hallituskaudella sen takaamiseksi että ammatillinen koulutus voisi olla yhä monimuotoisemmin saavutettavissa olipa se sitten koulun penkillä suoraan istumista tai olisi se työssä oppimista tai jotakin siltä väliltä

itsekin tässä tulee juhlallinen tunne kun sain eilen olla jo itsenäisyyspäiväjuhliakin viettämässä ja tästä tämä jatkuu vaan

tällä hetkellä vielä ei ole löytynyt yhteistä selkänojaa sille että tässä asiassa voidaan edetä mutta koska lukukausimaksukokeilu päättyy ja me joudumme linjaamaan myöskin suomen tien tällä rintamalla siltä osin hallitusohjelman mukaisesti tulen viemään eteenpäin sitä että tämä lukukausimaksukokeilu arvioidaan ja sitten pohditaan yhdessä mitä se tarkoittaa käytännössä

täytyy sanoa että meidän isoin menestystekijämme suomalaisina on ollut se että me olemme ymmärtäneet panna aika paljon juuri tähän sivistyksen ja koulutuksen koriin

nimittäin on kyllä pelättävissä se että terveydenhoitoon on tulossa jälleen uusi rinnakkaisjärjestelmä tai jopa aikaisempi erikoismaksuluokka

juuri ennen joulua päättynyt toimilupakierros ammattikorkeakouluihin toi lisää osaamista myöskin sisältöjen suhteen koska ammattikorkeakoulujen välille sekä yliopistojen välille on rakentumassa nyt aika vahva klusteri jossa sitten yhdessä eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä tätä kaivostoimintaan liittyvää osaamista ja koulutusta viedään erittäin merkittävällä tavalla eteenpäin

nimittäin palveluseteli tulee takaamaan potilaalle mahdollisuuden valita lääkärinsä ja saada myös ohituskaista jos rahaa on tulevaisuudessa tarpeeksi

ja se know how jonka me olemme rakentaneet on maailman mittakaavassa tuonut meille menestystä ja talouskasvua ja minä yhdyn siihen samaan linjaan että siitä kannattaa pitää kiinni

kokeillaan

lisäksi on pelättävissä että tätä seteliä tullaan käyttämään myös sellaisissa tilanteissa joissa kunnilla on vaikeuksia hoidon järjestämiseen julkisella puolella

mutta edustaja minä haluan teille kyllä vilpittömästi sanoa että minä toivon että te ette haluaisi nähdä tässä vain politiikan siementä koska jostain syystä alusta asti kun olen ollut melkein kuusi kuukautta näissä palvelutehtävissä uudella ministeripallilla on kyllä näyttänyt siltä että halutaan tahallaan ymmärtää asiat väärin

ja painopiste ei ole vain pohjoisessa vaan mukana on myös monenlaista teknillistä koulutusta myöskin etelän suunnalta ja tämä verkosto takaa sen että meillä aivan uudella tavalla kaivostoiminta tulee myöskin osaamisessa ja koulutuksessa huomioitua tulevina vuosina

nämä samat paikat olisivat käytettävissä opiskelijasuman purkamiseen meidän omien nuorten osalta mutta toisaalta pitkällä tähtäimellä kansainvälistyminen olisi paljon huikeampaa jos lukukausimaksuissa voitaisiin edetä

arvoisa puhemies

jouluna päätettiin että tämä nykyinen meno ei nyt kerta kaikkiaan käy

tällaisissa tilanteissa sitten seteli tulee avuksi suurituloisille joilla on varaa maksaa setelin ja yksityissektorin palvelun välinen erotus

tämä ei käy

meille on monenlaisia asioita nyt tullut esiin ja ne liittyvät oikeastaan aika pitkälti siihen että aran perimmäinen tehtävä on tosiasiallisesti se että me tuemme kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja nyt julkisuudessa on esitetty väitteitä että valitettavasti kaikilta osin eivät ole menneet asiat juuri niin kuin yhteiskuntapoliittisesti olemme linjanneet

koulutusta on merkittävästi myös lisätty mikä on tärkeää huomioida

toimilupapäätöstä joka toissa viikolla tehtiin koskien arvuuttelemaan missä kulkevat sananvapauden rajoittamisen rajat ja meidän toimilupakäytäntömme pohja ja tätä kautta sitten on jouduttu päätymään siihen ratkaisuun joka nyt on ollut julkisuudessa mutta se on myöskin hyvänä keskustelun avauksena siitä että sananvapauden vaatiminen ja siihen vastaaminen ei ole aina kaikkein helpointa

tämä keskustelu toki tullaan käymään mutta iso ongelma on se että meidän korkeakoulupaikkamme suhteessa nuorten suomalaisten opiskelijoiden määrään ei ole noussut mutta suhteessa ulkomaalaisiin kyllä

arvoisa puhemies

edustaja nosti esiin jo omakustannusperiaatteen toteutumisen ja nyt on esitetty väitteitä siitä että omakustannusperiaate ei toteudu vuokran määrittelyssä

tulen ottamaan keinovalikoimaa käyttöön ja ihan muutaman viikon perästä kaikki pääkaupunkiseudun valtuutetut ovat minun kutsumassani tilaisuudessa ja rupeamme miettimään nyt mikään kunta päätti

ei tämä kysymys on tällä erää käsiteltyyn uhrauksia

mutta sitten meidän täytyy myöntää että edustaja kantola on oikeassa tämän kysymyksen syvässä pohjavireessä siinä että koulut ovat alkaneet eriytyä

se ei ole valintakysymys

sen täytyy toteutua

sen vuoksi olemme tehneet asiaan jo toimenpiteitä ja tulemme tutkimaan kaikki nämä väitteet ja selvittämään asiat perin juurin

normaali hiukan aikaisemmin sitten skaalalla pidempää mikä on kuntapäättäjien vastuu

ei siksi että lähikoulu olisi huonompi koulu kuin joku muu koulu vaan siksi että ympäröivä asuinalue aiheuttaa monenlaisia haasteita siksi että alueella saattaa olla keskimääräistä enemmän maahanmuuttoa keskimääräistä enemmän työttömyyttä ja keskimääräistä alempi koulutustaso

omalta osaltamme pyrimme jo viime viikolla heti tekemään ison lehdistötilaisuuden siitä mistä tässä oikeasti on kysymys niin että lähtee oikeasta näkökulmasta tämä liikkeelle

siihen liittyen on esiintynyt julkisuudessa myös erilaisia väitteitä ja olen myös siihen nimennyt jo selvitysmiehen ja siltä pohjalta lähdemme tutkimaan mistä oikeastaan on kysymys

toivon että kaikille suomalaisille syntyi kuitenkin käsitys ettei eduskunta ei ainakaan hallitus tässä vaiheessa todennäköisesti ei eduskuntakaan ole raahaamassa hyvin nopeasti ihmisiä uusien laitteiden ostamisen äärelle

eli kyllä meidän pitäisi pystyä tarjoamaan toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus siihen että he jo silloin opiskelunsa aikana miettivät mihin mahdollisesti vielä jatkavat opinpolullaan

silloin me joudumme toki toteamaan että ne haasteetkin siellä lähikoulussa ovat suurempia kuin monilla muilla alueilla ja siksi me olemme kahdella isolla merkittävällä panostuksella vastanneet tähän ongelmaan

uskon että jokainen meistä on pahoillaan siitä että suomalaisiin kouluihin silloin tällöin kohdistuu todella järkyttäviä väkivallan tekoja ja uskon että jokainen meistä on sitä mieltä että tätä ilmiötä me emme suomeen kaipaa

tämä asia koskee tulevaa aikaa eli siltä osin hallituksen toimivarat siihen miten seuraava hallitus tulee varaamaan nämä resurssit sinä vuonna kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan niin sitä kautta katseen pitäisi kohdistua oikeaan ministeriin

lukioiden osalta suunta on korkeakoulu ja tätä kautta sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen näkökulmasta olisi tärkeätä että tulisi myöskin kimmokkeita tehdä tätä yhteistyötä

ensinnäkin tämä hallitus ainoana hallituksena koko suomen historiassa on ottanut käyttöön koulujen välistä eriarvoisuutta vähentävät rahat ja minä pidän niitä erinomaisena osoituksena siitä että me olemme tähän ongelmaan lopulta kiinnittämässä huomiota

sitten kysyttiin myöskin edustajat kuusisto ja kärnä kysyivät haasteista palveluiden käyttäjille

olen kuitenkin omalta osaltani tehnyt kaikkeni siinä että asia on ollut jo tämän hallituksen aikana esillä juuri niin kuin hallitus on silloin yhdessä edellyttänyt ja osana niitä poliittisia kompromisseja joita silloin on tehty ja asia on myös kehyksissä

kyllä varmasti on niin mäiskettä tämä esteettömyys ja tämä laskin esteettömyydessä jota joku muukin edustaja peräänkuulutti on ihan selvää että me tarvitsemme myöskin koulutusta me tarvitsemme erilaisia esteettömyyden muotoja

ja sitten myös oppilaiden välisiä eroja on kavennettu sillä että tuemme merkittävällä tavallaan ryhmäkokoja pienen ja nyt on tämä kysymys tuo käsi on todennut talvella tavalla ryhmäkokojen pienentämistä

arvoisa puhemies

minusta edeltäjäni ministeri gustafsson aloitti ja teki erittäin suuren työn siinä että näitä kurinpito ongelmia mutta myöskin koulun työrauhaan yleisemmin liittyviä asioita lähdettiin edistämään ja hakemaan ratkaisua siihen miten tätä väkivallan kierrettä voitaisiin katkaista

se on iso juttu että me mietimme sitä mitä tulevaisuuden lukioissa tehdään ja tuo miettiminen tapahtuu nyt tämän hallituskauden aikana niin että tehdään myös lopulliset ratkaisut

minä uskon että kyllä tässä edustajan ideassa siinä että jos me otamme ulkomaalaisia opiskelijoita niin sitten pitäisi pystyä myöskin tukemaan jotta meille kansakuntana siitä hyötyä tulisi yksi keskeisimpiä haasteita on se että meillä on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita jotka eivät ole koskaan päässeet kosketuksiin kotimaisilla kielillä opiskelun kanssa ja se on yksi iso este kun hakeudutaan työmarkkinoille eli ei ole tarpeeksi riittävää mahdollisuutta suomen tai ruotsin kielellä operoida sitten työelämässä

ensinnäkin käytiin keskustelu ylipäänsäkin siitä minkälaiset korjaustarpeet ovat eli monet edustajat kiinnittävät siihen huomiota

ssä

me olemme hakeneet vähän laajempaa poikkitieteellisempää esteettömyyden käsitystä ja sen levittämistä yhteiskuntaan ja meillä on siellä hyviä avauksia menossa että sitä kautta ollaan otettu todella niin kuin koppi siitä

arvoisa puhemies

omalta osaltani olen tämän ajatuksen kuullut edustajalta jo aikaisemmin niin että siltä osin olemme jo miettineet millä tavalla me voisimme huomioon ottaa tässä lukiouudistuksessa tämän toiveen

tässä asuntopoliittisessa uudistuksessa joka tehtiin perusparannusten osalta omavastuukorkoa tuodaan nyt alemmaksi ja se myöskin omalta osaltaan pitää huolta siitä että tästä kannasta pidetään huolta

tämä paketti tunnetaan koulurauhapakettina eli käytännössä oppilas ja opiskelijahuoltolakina joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä

kun myöskin peräänkuulutettiin erityisesti edustaja kalmari peräänkuulutti sitä onko nyt ihmiset jotka asuvat haja asutusalueella todella unohdettu että laitetaan vain kaikki tulemaan verkkoa pitkin ja täytyy tyytyä siihen

kiitän edustaja myös tästä digitaalisen agendan nostamisesta keskusteluun nimittäin sekä tämä että monet muut tekijät jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan erittäin merkittävästi viestinnän tulevaisuuteen ovat itse asiassa jatkuvasti tekeillä ja erityinen operaattori tässä on eu itse jossa pyritään oman regulaation kautta parantamaan kansainvälisesti viestinnän tulevaisuutta ja täällä on paljon isoja kysymyksiä joissa on syytä olla hereillä

tämä liittyy erityisesti omistajiin olivat ne sitten julkisia tahoja tai yksittäisiä tahoja niiden henkilöiden osaamiseen ymmärrykseen ja asenteeseen siitä miten omaisuudesta pidetään huolta mutta samalla myöskin koko siihen korjaamisen ketjuun

eli samoin kuin edustaja männistö jo tässä korosti varautuminen on erityisen tärkeää ja nyt näitä työkaluja todella tarjotaan sellaisia jotka toimivat käytännössä

kaiken kaikkiaan olen eri mieltä siinä että meiltä suomesta ei isossa mittakaavassa koulutusvienti lähde koskaan eteenpäin rullaamaan ellemme me pysty päättämään tästä lukukausimaksuasiasta

eli meillä on tuore tutkimus tästä omavastuukoron ongelmista ja siinä todetaan myöskin se että iso haaste varautumisessa on juuri se että tämä meidän omavastuukorko perusparannusten osalta on ollut liian korkea ja sitä kautta se instrumenttina ei ole kelvannut

rakennusterveyden osalta meillä on valtavia puutteita kun me rakennamme ja sitä kautta voi sanoa että me emme pysty korjaamaan asiaa yksin sillä että ympäristöministeriössä on käynnissä jo pitkään jatkuneet kosteus ja hometalkoot

minusta nyt on hyvä sanoa että kaikilla mittareilla mitattuna kun on arvioitu koko meidän viestintäpolitiikkaa ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa suomi on varmasti aivan keskeisten toimijoiden joukossa mutta riittääkö se meille siitähän tässä on kysymys

minä olen sitä mieltä että kun euroopassa taidamme olla ihan viimeisiä linnakkeita enää niin kyllä se vain niin on että me joudumme myöskin katsomaan sitä eurooppalaista kehitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olemme sekä pääministeri että minä viestintäministerinä ja eurooppaministeri olleet vahvasti mukana digitaalisen agendan kehityksessä ja siellä on paljon sellaisia haasteita joihin on hyvä etsiä valmisteltua kansallista linjaa ja tekijänoikeudet eivät ole ainoita vaan on monia monia muita kysymyksiä jotka tällä rintamalla ovat isoja tulevaisuuden